budjetti on kokonaisuudessaan koko hallituskauden kiristävin

lapsilisäleikkaus on tietysti pysyvä

kunnallisverotuksen eläketulovähennystä korotetaan mutta kaikkein pienituloisimmat eivät tästä juuri hyödy

valtiovarainministeri rinteen markkinoima takuueläkkeen korotus olisi nimenomaan auttanut kaikkein pienituloisimpia eläkeläisiä mutta se peruttiin riihessä

jos aivan oikein katsoin budjettikirjasta siellä ei kyllä kovin monta miljoonaa euroa ole annettu ensi vuodelle tähän eli se ei työllistä vaan ne rahat on laitettu ennen kaikkea suunnitteluun

myös pääministeri stubb on korostanut aikoinaan että koulutuksesta leikkaaminen on hölmöä

huomenna saadaan taas puhua esimerkiksi sotesta ja liikenteestä mutta niin kuin nämäkin näyttävät nämä leikkaukset koskettaa

valtionosuuksia karsimalla kuntia pakotetaan näennäisen vapaaehtoisesti pakkoliitoksiin

kuntien valtionosuuksien leikkaukset koskettavat kaikkein kipeimmin haja asutusalueiden kuntia joissa verotulojen kehitys on olematonta ja usein jopa miinusmerkkistä

kunnilta edellytetään yhä enenevässä määrin palveluidensa rahoittamista verotulorahoituksella ja samanaikaisesti valtiovalta siis sysää kunnille lisää näitä kunnan hoidettavia palveluita

vanhuspalvelulaki joka sinällään on hyvä uudistus tuo kunnille huomattavia lisäkustannuksia mikäli valtio ei ole mukana kustannuksia jakamassa

arvonlisäveron korotus lapsilisien indeksin jäädytys opintotukien indeksisidonnaisuuden poistaminen kaikki nämä vaikuttavat niiden ihmisten elämään jotka kaikkein pienimmällä joutuvat tulemaan toimeen

muutamia kysymyksiä

olisiko joku asiantuntija joka kertoisi missä suurkunnassa on saatu huomattavia säästöjä aikaan kuntaliitoksilla mikäli palvelut on säilytetty edes likimain samalla tasolla ja kaikkien kuntalaisten saavutettavissa

siinä on samat asiat

se on vanhusväestöinen alue ja kun valtionosuudet lasketaan vanhusväestön mukaan tuntuuko sitten että tämän kuntaliitosyhteyden muutoksen jälkeen nämä ihmiset nuorentuvat

täällä on myös paljon semmoisia perusteettomia väitteitä että en voi ymmärtää mitä on kuntaliitoksista hyötyä

työpaikat keskittyvät entistä voimakkaammin kaupunkikeskukseen alkaen liitoskuntien kunnallisista työpaikoista jatkuen pankkiin ja niin edelleen

asuntojen hinnat alenevat väestön ja työpaikkojen keskittymisen jälkeen ympäristökunnissa mutta maan arvo taas nousee kaupunkikeskuksissa

tähän asti keskuskaupungit ovat jo saaneet valtionhallinnon työpaikat yritysten pääkonttorit paremmat yhteisöverokertymät ja korkeammat kiinteistöverotulot

nyt ympäristökunnilta aiotaan viedä ainoa vahvuus eli kaiken kaikkiaan kun näitä pakollisia kuntaliitoksia hallitus tuntuu tekevän me menemme ojasta allikkoon eikä voi hallitus sanoa että se koskettaa suomea sillä lailla että meillä olisi tasapuolinen kohtelu vaan kyllä tässä maaseutu autioituu ja tulee entistä suurempia yksiköitä ja ihmiset eivät ole niinkään tyytyväisiä kuin tähän saakka

siellä sosiaali ja terveyspalvelut toimivat on lääkärit on dialyysit ja lapsilla on koulupaikat ja vanhukset saavat jokainen hoitopaikan joten ei pitäisi niin yksisilmäisesti katsoa että pienet kunnat ovat niin kelvottomia että ne pitäisi ykskaks vain siirtää suurten kuntien syliin

mutta se on myös todettava että maailmasta ei ole raha kadonnut mihinkään

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

eduskunta edellytti että hallitus seuraa lapsen huostaanottoa koskevan päätöksenteon toimivuutta ja että hallitus tarvittaessa ja mahdollisimman ripeästi valmistelee ehdotuksen sellaisen lastensuojelua tehostavan päätöksentekomenettelyn käyttöönotosta että päätöksen tahdonvastaisesta huostaanotosta tekee moniammatillinen toimielin

sitten meillä on kuten täällä on sanottu mahdollisuudet biotalouteen cleantechiin terveellisiin teknologiaan digitaalisiin liikenteeseen ja muihin

nämä ovat mahdollisuuksia ajatellaan esimerkiksi kiinassa ja nyt hiljattain kävin vientimatkalla iranissa niin että näitä mahdollisuuksia on

tässä yhteydessä haluan vähän sivuta tätä asiaa ja esittää sen huolestuttavan seikan että huostaanotettujen lasten ja nuorten määrä on viime vuosina kääntynyt sanotaanpa jopa jyrkkään nousuun

kiireelliset huostaanotot ovat myös lisääntyneet

siinä kyllä moni kunnan isä ja äiti miettii millä pystyy näitä lakisääteisiä toimia vielä itse kukin kunnassa hoitamaan

aivan oikein esitämme että emme voi hyväksyä tämmöistä esitystä

yhtenä syynä huostaanottoihin saattaa olla että tänä päivänä herkemmin ilmoitetaan lastensuojelutapauksista mikä sinällään on tietysti hyvä asia

jos jokainen menee itseensä tärkeintä meidän päättäjien on satsata ennaltaehkäisyyn neuvolasta alkaen

jokainen huostaanotettu lapsi on liikaa ja nyt jokaisen silmän on nähtävä ja korvan kuultava lastemme hätä ja puututtava joskus vaikeisiinkin tapauksiin

tämä ei tarkoita sitä että huostaanotto pitäisi tehdä aikaisemmin

olemme näitä monia traagisia kohtaloita joutuneet lehdestä lukemaan kuinka lapset on jopa surmattu ja tehty väkivaltaa lapsille että kaikissa tapauksissa ei taas kuulla ajoissa lapsen hätää

mikäli huostaanotto tapahtuu tulee aikanaan tehdä toimenpiteet jotta lapsi mahdollisuuksien mukaan pääsee häntä hoitavan ihmisen luokse tai vanhempiensa luokse

tiedämme että huostaanotto on inhimillisesti katsottuna koko perhettä jopa sukua ja hyvin laajaa ihmisväkeä koskettava jopa traaginen tapahtuma

toivottavasti tähän ennaltaehkäisyyn puututaan jotta meidän lapsemme voisivat elää terveesti ja mahdollisimman pitkään kotona

ihan lyhyesti

tähän tulee tällaisia myönteisiä muutoksia ja yksi on se että isyys voitaisiin tunnustaa ennen lapsen syntymää äitiysneuvolassa etenkin kun lapsi syntyy niin sanotuille vakiintuneille pareille ja siinä samassa yhteydessä voidaan sitten järjestää lapsen yhteishuoltajuus

toinen merkittävä kohta on se että lapsille jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella ennen nykyisen isyyslain voimaantuloa annetaan kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi isyyslain voimaanpanolaissa asetetusta siirtymäajasta riippumatta

sitten siinä on myös muita yksityiskohtia

uuden lain myötä äidin yksipuolinen vastustusoikeus poistuu

aiemmin äiti kirjallisesti on voinut kieltää että isyyden tutkimusta ei tehdä mutta nyt lastenvalvoja voi joillain määritellyillä syillä keskeyttää isyyden tutkimisen

arvoisa puhemies

muutoksia tähän esitykseen on tapahtunut myös isyyden selvittämiskeinoissa kun veriryhmätutkimuksista on siirrytty dna tutkimuksiin

lapsille jotka ovat syntyneet avioliiton ulkopuolella ennen isyyslain voimaantuloa annetaan kanneoikeus isyyden vahvistamiseksi isyyslain voimaanpanolaissa asetetusta siirtymäajasta riippumatta

nykylain mukaan lastenvalvojalla ei ole oikeutta aloittaa tai jatkaa isyyden selvittämistä mikäli äiti kirjallisesti ilmoittaa vastustavansa sitä ja jos lapsi on äitinsä huollossa

kun isyys ei määräydy äidin avioliiton perusteella nyt mahdollisuus tunnustaa isyys ennen lapsen syntymää on äitiysneuvoloissa erityisesti kun lapsi syntyy niin sanotusti vakiintuneelle avoparille

asiakkaille ei tulisi lisää neuvolakäyntejä vaan heille varataan lisäaikaa muun määräaikaistarkastuksen yhteydessä

arvoisa puhemies

esityksen vaikutukset kohdistuvat lähinnä lapsiin ja myös niihin lapsiin jotka ovat ehtineet aikuisikään

ehdotuksella pyritään turvaamaan lapsen oikeutta molempiin vanhempiin ja yhdenvertaisuutta eri perherakenteissa

arvoisa puhemies

miten tämä käy yksiin tuon hallitusohjelman mukaisen lähiruoka ajattelun kanssa

maatalouden säästöesityksillään hallitus tulee korjaamattomalla tavalla vaikuttamaan kotieläintuotantoon sekä aiheuttaa ulkomaisen tuontiruuan lisääntymistä myös koulujen ja laitosten ruokapöydissä

mutta kysyisin vielä mitä toimia hallitus aikoo tehdä lähiruuan kaupallisen suoramainonnan esteiden poistamiseksi

perussuomalaisia ei voi syyttää koska olemme alun alkaen lähteneet siitä että jokainen maa huolehtikoon omasta taloudestaan kuten perussopimus on sanonut ja tästä me pidämme myös kiinni

minä en tunne näitä yksityiskohtia tästä euroopan vakausmekanismista kovin hyvin mutta tuon myös sitten erilaisia näkemyksiä jotka eivät ole välttämättä hallituksen esityksiä vaan mielestäni sanoisin että katson näitä tavallansa uskon silmin

onko uusi maailmanjärjestys tulossa emme voi sanoa onko se tulossa vuosien päästä vai kuinka ja olemmeko siihen valmiit

hallitus on jo toki luvannut että suomi liittyy evmn osakkaaksi ja maksaa oman osuutensa viuluista

jos suomi menee evmn osakkaaksi niin kuin hallitus eduskunnalle esittää ei noiden miljardien käyttämisestä ole eduskunnalla sen koommin nokan koputusta

ja niin kuin sanoin minä en lue kaikkia hallituksen esityksiä vaan myös muita totuuksia

ja myös näin voisin lausua että nykyistä eurokriisiä käytetään keppihevosena eun muuttamiseksi keskusjohtoiseksi sosialistiseksi liittovaltioksi ja edelleen että europrojektia ovat puskeneet eteenpäin eurooppalaiset sosialistit päästäkseen lähemmäs unelmaansa keskitetystä eurooppalaisesta valtiosta

en käy kommentoimaan mikä on tämä organisaatio mutta evmn hallintoneuvostolla on oikeus milloin tahansa vaatia maksamatonta pääomaa maksettavaksi ja johtokunta voi yksinkertaisella enemmistöllä tehtävällä päätöksellä vaatia maksettavaksi maksamatonta pääomaa silloin kun pääoman määrä supistuu tappioiden kattamisen vuoksi alle tietyn tason jota hallintoneuvosto voi myöskin muuttaa

lisäksi toimitusjohtajalla on oikeus vaatia maksamattoman peruspääoman maksamista jos evm laiminlyö maksuaikataulun mukaisen maksuvelvoitteen velkojilleen tai vajeen kattamiseksi

peruspääomaa voidaan muuttaa ja hallintoneuvosto tarkasteleekin säännöllisin väliajoin evmn enimmäislainanantokykyä ja peruspääoman riittävyyttä

mikäli ajatus eurobondeista etenee niin kuin myös ministeri stubb on varovaisesti myöntänyt mahdollisesti velkautettaisiin eurobondeina

kysymys on nyt ennen muuta jo hyväksyttyjen uudistusten tehokkaasta toimeenpanosta talouspolitiikan kurinalaisuutta on edelleen parannettava ja sääntöjen noudattamista tehostettava

ja uskallan väittää että jos tämä evm hyväksytään niin tämä johtaa automaattisesti ennen pitkää liittovaltion kehittämisiin ja eurobondeihin mikä tarkoittaa sitä että jokainen on vastuussa yhteisistä veloista

ja myös niin kuin sanoin minä muilla asioilla haluan tässä tavallansa varoittaa että toivottavasti jokainen on lukenut joskus tätä pyhää kirjaa meidän täytyy muistaa että ihmisten kohtalot on myös siellä sinetöity emme elä täällä iankaikkisesti

ja sitten kun tämä liittovaltiokehitys tulee niin sieltähän nousee sitten tämmöinen suuri herra joka sanoo mitä myös suomen ihmiset täällä tekevät

meille tulee yhteinen talouspolitiikka puolustuspolitiikka tänään keskustelimme liikenneselonteosta yhteinen liikennepolitiikka eli siellä määrätään komission suusta mitä teitä pitää täällä suomessa rakentaa ja nämä vähempiasteiset tiet jäävät sitten aikanansa tehtäväksi

samoin yhteistä on kaikki tämä sosiaalipolitiikka ja myös hyvin tärkeätä on näin kristityn näkökannalta että tulee myös yhteinen uskonto tai uskonnollisuuspolitiikka

ja haluan vielä vakuuttaa niin kuin minun on täytynyt myös omalta puoleltani tätä vakuuttaa ja varoittaa olemmeko tähän kaikkeen valmiita että näin tulee aikanansa käymään mutta minä en ole ennustaja onko se vuosien viiden tai kymmenen vuoden pituinen operaatio mutta kun me tämän hyväksymme niin me olemme kyllä menneet uppoavaan suohon ja tästä ei ole takaisin paluuta

arvoisa puhemies

muutamia asioita toiseen lisätalousarvioon

samalla kun se sulkee suomessa tehtaan se on ostamassa uutta ruotsissa

ostettava yhtiö tekee samoja toimintoja joita tehdään tällä hetkellä espoossa ja tampereella

yritystoiminta perustuu kysynnän ja tarjonnan lakiin

meiltä kysyntä puuttuu sillä tuotteemme eivät ole kilpailukykyisiä

me tarvitsemme maailmalle markkinamiehiä ja naisia kertomaan miksi suomesta kannattaa ostaa hyvää suomalaista laatutuotetta

sanontakin sanoo

köyhänkään ei kannata ostaa halpaa

se pitää paikkansa sillä kestävä tuote tulee kuluttajalle aikaa myöten halvemmaksi

ensin perunapulaa sitten voipulaa ja lopuksi kananmunista oli pulaa

me haluamme syödä suomalaista ruokaa ja tiedämme että maapallo tarvitsee entistä enemmän ruokaa väkilukunsa ruokkimiseen

ja jos esimerkiksi tulee kriisi kysymys on

vielä yrityksistä

on siis kehitettävä lainsäädäntöä jossa turhaa byrokratiaa vähennetään

pitäisi myös markkinointia kehittää sillä tiedämme että tämän päivän suuryritykset eivät työllistä

näin työpaikkojen luomiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen jotta pienyritykset tosiaan pärjäisivät täällä suomessa hyvin

se on tietysti yksi hyvä asia mutta se ei kuten eivät nämä muutkaan konstit poista työttömyyttä vaan nämä ovat tämmöisiä osa aikaisia kokeiluluonteisia niin kuin tämä yhteiskuntatakuu mutta parempi kuin ei mitään niin että tästä hallitukselle täytyy kyllä antaa kiitos

täällä on käyty hyviä keskusteluja ja meidän varmaan kaikkien on lähdettävä siitä että pitää tarkemmin saada meidän selville mitkä ovat kuntien velvoitteet mitkä ovat valtionosuudet jnp

kotikunnassa tosiaan on tämä peruskoulu päivähoitokulttuuri mutta sitten jotenkin ihmetyttää että keskustan mallissa maakunnittain päätetään esimerkiksi perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoidosta

en kyllä oikein ymmärrä tätä mallia

on puhuttu mikä on perussuomalaisten malli

me olemme lähes pari vuotta keskustelleet ja on ollut kokouksia tästä mallista mutta emme ole saaneet vielä sitä selvitetyksi koska se on hallituksen tahto emmekä halunneet sitä kuntavaalien alla tuoda julki koska se ei ollut vielä selvillä mutta en kyllä ihan näe hyvänä tätä keskustan kotikuntamaakunta malliakaan